itse olen asiasta varoittanut jo ajat sitten mutta sakkojahan siitä tuli eli tosirasistien ja hirveiden vihan lietsojien arvostelemisesta

arvoisa puhemies

suoran demokratia keinot on otettava käyttöön eli valta sille jolle valta kuuluu eli valistuneen kansan pitää saada päättää suomen suunnasta ja politiikan suurista linjoista ja nyt olisimme juuri sellaisten valintojen edessä

arvoisa puhemies

euroopan unionin direktiiviin perustuva hallituksen esitys lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä vaikuttaa oikein hyvältä

esityksessä erityisen hyvää on se että rikoksista tuomittujen ja etenkin seksuaalirikollisten mahdollisuutta toimia vapaaehtoistyössä alaikäisten kanssa hankaloitetaan

järjestöt saisivat mahdollisuuden pyytää oikeusrekisterikeskukselta selvityksen vapaaehtoisten rikostaustasta

tämä toimintatapa perustuisi edelleen vapaaehtoisuuteen eikä velvollisuuteen mikä jo sekin on erinomainen asia koska se lisää yhteisön mahdollisuuksia saada informaatiota ja luo järjestöille mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa aikaisempaa vastuulli semmaksi ja lasten edun huomioivaksi

on huomattava että vapaaehtoisjärjestöissä liikkuu usein myös aiheettomia huhuja ja epäilyjä joita on voinut olla vaikea kumota nykyisessä tilanteessa

uusi laki parantaisi ilmapiiriä koska säännöt olisivat yhtenäisiä yhteisiä ja kaikille selkeitä ja alaikäisten lasten kanssa tekemisissä olevien vapaaehtoisten rikostaustat olisivat järjestöjen saatavilla

uusi laki vapaaehtoistoiminnasta siis tarvitaan erikseen koska samoja periaatteita ei voi täysin soveltaa työ ja virkasuhteisiin

lapsiin kohdistuvia rikoksia ei tällä esityksellä tietenkään täysin ehkäistäisi vaan ainoastaan estettäisiin aiemmin tuomittujen henkilöiden toimiminen jatkossa lasten kanssa

ehkäpä valiokunta voisi omassa mietinnössään vielä pohtia miten myös ennaltaehkäisyä voisi lainsäädännön puolelta edelleen kehittää ilman että järjestöihin vain kohdistuisi yletöntä byrokratiaa asian johdosta ja voisiko asiat selvittää automaattisesti kuten edustaja juvonen juuri esitti

arvoisa puhemies

kyllähän nuo budjetin viilaukset ovat tavallisesti semmoisia pelkkiä hienosäätöjä joilla puolueet pyrkivät epätoivoisesti erottumaan toisistaan mutta mitään radikaaleja ratkaisuja ei uskalla esittää kukaan

tällaisessa tilanteessa toivoisi kuulevansa paljon rohkeampiakin linjanvetoja

arvoisa puhemies

mikäli poliittisten pyhien lehmien määrä kertoisi kansakunnan hyvinvoinnista tässä maassa ei olisi kenelläkään mitään hätää

rkpn hallitussuosion nostaminen järjen ja kansan tahdon vastaisella toiminnalla on ollut maan tapa josta on korkea aika hankkiutua eroon

nyt on todella tärkeätä se ettei suomea viedä äkkipäätä ainakaan sammutetuin lyhdyin suljettujen ovien takana natoon tehdyillä kabinettipäätöksillä vaan mahdollisesta nato jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys jossa kansalaisilla on aidosti mahdollisuus ilmaista kantansa ja vaikuttaa asiaan

ei se tuhoutunut ennen virolaisen lehmänkauppoja eikä tuhoutunut suomen kieli tai kulttuuri ruotsin ja venäjän vallan aikoina

pohjoismainen puolustusyhteistyö on suotavaa mutta sekään ei saa johtaa yhteiseen armeijaan puhumattakaan eun yhteisestä puolustuksesta ja armeijasta

arvoisa puhemies

kukaan ei vaadi ruotsin kielen puhumisen osaamisen tai opettelemisen kieltämistä

merkittäväksi turvallisuusuhkaksi on noussut myös islamilainen terrorismi joka myös katsauksessa on otettu huomioon

nyt kyseenalaistetaan vain se että suomalaiset pakotetaan opiskelemaan suomenruotsalaisten äidinkieltä vastoin omaa tahtoaan ja vielä rahoittamaan itse koko lystin

arvoisa puhemies

suomi on maailman mittaluokassa pieni maa mutta täynnä maailman parasta osaamista ja parhaita tekijöitä

kielitaitomme on monipuolistuttava jotta se vastaisi nykypäivän elinkeinoelämän tarpeisiin

pohjanlahden ylittävä yhteistyö niin kaupan tieteen kuin kulttuurin alallakin toimii lähes yksinomaan englanniksi yksinkertaisesti siitä syystä että se sujuu pakkoruotsia paremmin

ruotsin kieli toimii varmasti henkilökohtaisena kilpailuetuna kuten mikä tahansa kielitaito mutta opiskelun on ehdottomasti oltava vapaaehtoista eikä valtion pakottamaa

jo usean vuoden ajan olemme saaneet seurata maakauppoja koskevia uutisia ja toimittajat ovat paljastaneet kansalaisille melko huolestuttavia piirteitä venäläisten maahankinnoista suomessa

on selvää että silloin kun maakauppoja tehdään sotilaskenttien tutka asemien merivoimien tukikohtien tietoliikennemastojen ja asevarikkojen tuntumasta ja kun tontit ja kiinteistöt ovat monesti käyttökelvotonta joutomaata tai lahoavia talonrötisköjä taustalla voi olla muutakin kuin kiinteistöjen hankkiminen sijoitusmielessä

arvoisa puhemies